sen lisäksi miten te perustelette sitä että kelamaksun poistaminen on teille sosiaalitupon tärkein ja kiireellisin asia kun tämä järjestelmä olisi pelastunut silläkin että olisi tehty tämä päätös

se on keskeisin vakautta ja ennakoitavuutta tukeva toimi jolla työllisyyttä voidaan vahvistaa

mutta sitten jos ajatellaan tätä asiakaslähtöisyyttä siitähän me saimme kiitosta siinä mielessä että meillä on tehty näitä käyttäjälähtöisiä testejä ja muita mutta usein vasta liian myöhäisessä vaiheessa

ikävä kyllä hallituksen pikavoittoja tavoitteleva politiikka on vaarantanut valmistelemillaan pakkolaeilla vakaan neuvottelutien

zyskowiczille että me myös esitimme veronkorotuksia muun muassa windfall veroa ja tiettyjä ympäristöveroja jotka vahvistavat tulopohjaa

jos olisi odotettu kelamaksun poistamisessa hieman aikaa säästetty vuodessa miljardi euroa ja sen verran vähemmän velkaannuttu niin me olisimme aika paljon kestävämmällä pohjalla

esityksemme on se että eläkkeensaajien asumistuessa hyväksyttävien asumiskustannusten enimmäismäärää korotettaisiin ja tämä tehtäisiin näiden vuosittaisten tarkistuksen lisäksi

oleellista olisikin se että osaisimme miettiä paremmin kenelle tuo palvelu tehdään

me emme olisi suunnanneet veronkevennyksiä vaikkapa ruuan arvonlisäveroon koska sen sekä sosiaaliset että elvyttävät vaikutukset ovat hyvin heikot mutta se syö paljon rahaa

on muitakin keinoja tasapainottaa tätä yhtälöä esimerkiksi suunnata veronkevennykset siten että ne työllistävät oikeasti

usein on lähdetty siitä että digitalisaatio on ikään kuin sen viraston tai hallinnon toimijan tai julkisen toimijan säästöä palvelujen tarjoamisvelvoitteessa

selventäisin sen verran että sosialidemokraattien linja on se tällä hetkellä että toinen laki hylätään ja toinen hyväksytään elikkä tämä ensimmäinen hylättäisiin joka rajaa opintotuen vain yhteen tutkintoon ja toinen joka koskee koulumatkakorvauksia lakiosuus hyväksyttäisiin

mutta arvoisa valtiovarainministeri te puhuitte kauniisti sairaudesta ja kuumeesta ja lääkkeestä mutta ikävä kyllä me olemme tilanteessa jossa kuume nousee

julkisia investointeja tulee vauhdittaa siemenrahalla jolla kehitetään tai kiirehditään muun muassa homekorjaamista ja innovatiivisia julkisia hankkeita

meillä työttömyys on nousussa ja te puhuitte myös kauniisti ihmisistä välittämisestä ja kouluttamisesta ja huolenpidosta

miten se voi palvella paremmin

kolmanneksi

tässä on kyse siitä milloin meidän sotainvalidimme pääsisivät mukaan palveluihin ja milloin he pääsisivät laitoshoitoon jos heillä siihen on tarve

arvoisa puhemies

ylipäätään jos mietitään miten nämä palveluketjut toimivat jotenkin toivoisi että meillä päästäisiin irti siitä että liian usein laitetaan se vanha paperikaavake sinne nettiin ja ajatellaan että se on digitaalista palvelua

meidän esityksessämme lähdetään siitä että kun näitä haitta asteprosentteja alennettaisiin silloin suurempi joukko meidän sotiemme veteraaneista pääsisivät palveluiden piiriin

työnantajan kevennysosuus alentaisi työvoimakustannuksia sadoilla miljoonilla ja palkansaajan maksukevennys tukisi kotimaista kulutusta ja sitä kautta työllisyyttä

tällä hetkellä ongelma on se että vaikka kunnille korvataan täysimääräisesti näistä palveluista niin kaikissa kunnissa näitä palveluita ei kyllä täysimääräisesti turvata ja tarjota niitä tarvitseville

sosialidemokraatit esittävät yrittäjäpakettia joka lisäisi keinoja pk yritysten viennin edistämiseksi ja yritysrahoitukseksi

ylipäätään on hyvä että tätä tämmöistä kokonaista konseptia kehitetään mutta jotenkin toivoisin että tässä yhteydessä meillä olisi joku uudelleenajattelu

malli tukee ensimmäisen työntekijän palkkausta tuo tehoa matkailun edistämiseen rakentaa viennin veturiverkostoa kokoamalla yhteen hankekokonaisuuksia uudistaa yritysrahoitusta muun muassa juniorilainalla ja parantaa yrityslainamarkkinoita ja edistää joukkorahoitusta

kun vaikkapa ne työvoimapalvelut usein saavat kritiikkiä siitä että ne ovat netissä ja ihmiset eivät saa enää tavata työvoimaneuvojia ja sieltä ei saa sitä palvelua minkä haluaisi niin miksi sitten tinder treffit toimivat

edustaja anneli kiljunen ja yksi on näitä talousasioita

eikö voisi ajatella että jos ihmisten kohtaamissysteemeitä kehitetään niin otettaisiinkin rohkeammin käyttöön niitä ajatuksia joita täällä sosiaalisen median tai kaupallisten palveluiden puolella on ollut ja joskus hieman luistettaisiin siitä ikään kuin viranomaislähtöisestä ajattelusta joka sitten voisi toimia jossakin vähän jäykemmässä muodossa mutta olisi myös niitä menetelmiä joilla kevyemmin voisi saada kohtaamisia vaikkapa sitten siellä työnvälityksessä

uutta vientiä tukeva strategia tarvitaan

tämän tulee kiinnittyä ilmastonmuutoksen hillintään energiatehokkuuteen kiertotalouteen ja digitaalisiin teknologioihin

toivon ministerille menestystä siinä että myös tämän lain toimeenpanossa ja jatkovalmistelussa oltaisiin valmiita käyttämään luovuutta eikä ainoastaan sitä perinteistä viranomaistarkkuutta koska molempia tarvitaan

myös tekesin rahoituksesta on huolehdittava koska innovaatiotukia ei ole viisasta heikentää juuri nyt kun työllisyys huutaa uusia oivalluksia

se on eri asemassa olevia ihmisiä

kyse on halutusta työvoimasta kilpaillusta työvoimasta mutta kyse on myös ihmisistä ikääntyneistä pitkään pitkään työttömänä olleista jotka ansaitsisivat kunniallisen reitin eläkkeelle niin sanotulla taipaleen mallilla

hallitus pitkittää nuorisotyöttömyyttä leikkaamalla nuorisotakuun työttömien rahoituksen nollaan

ministeri puhui kauniisti varhaiskasvatuksen laadusta

hallitus uskoi hyvin pitkään että kansainvälinen finanssikriisi ja talouskriisi ei tule vaikuttamaan suomen työttömyyteen ja aloitti elvyttämisen aika myöhään

samalla hän sanoi että tämä on säästölaki ja nuo säästöt perustuvat siihen että nämä ryhmäkoot esimerkiksi otetaan täysimääräisesti käyttöön ja siihen että hyödynnetään subjektiivisen oikeuden rajaukset täysimääräisesti

mutta miten voidaan puhua varhaiskasvatuksen laadusta jos ryhmäkoosta yhden suhde seitsemään elikkä yksi aikuinen seitsemän lasta kun tällaisia ryhmiä voi olla useampia siinä samassa ryhmässä siirrytäänkin yhden suhteeseen kolmeentoista

sosialidemokraatit yhtyvät vasemmistoliiton epäluottamuslauseeseen

jos näin ei ole niin toivon että te korjaatte virkamiestenne puheita tässä asiassa koska olisi syytä nähdä että meillä työttömyys nousee meillä kasvuluvut eivät ole lähteneet positiiviseen suuntaan niin kuin monessa muussa euroopan unionin maassa ja meidän pitää panostaa enemmän työllisyyteen ja ylipäätään kaikkein heikoimmassa asemassa olevien työttömien tukeen

tämä on kokonaisuudessansa hyvä paketti ja kannustaa ihmisiä jatkamaan työelämässä pidempään ja se kertoo suomalaisen sopimisen mallista varsinkin tuo pitkän työuran paketti

kyllä siinä käy niin että se on enemmänkin kaverisynttäriä joka voi olla kivaa mutta jota ei yksinkertaisesti jaksa joka päivä

toinen huoli mikä liittyy tähän subjektiivisen oikeuden rajaukseen

eikö tämä ole yksi talouspolitiikan suurimmista virheistä koska se estää meitä saamasta työvoimaa tulevaisuudessa sitten kun nousu lähtee liikkeelle ja se on myös kallis inhimillinen lasku ja kallis taloudellinen lasku

mutta jos tätä katsoo työttömän näkökulmasta ja tässä rinnalla katsoo niitä ratkaisuita joita hallitus on tehnyt muun muassa leikatessansa voimakkaasti työllistämismäärärahoja kuntoutusrahoja ja monia sellaisia rahoja jotka ovat auttamassa työtöntä takaisin työelämään niin käy niin että kauas pilvet karkaavat työttömän ihmisen elämässä

siellä on lastensuojelutapauksia siellä on erityisvanhemmuutta siellä on maahanmuuttajavanhemmuutta siellä on maahanmuuttajien työttömyyttä

siksi toivoisin että hallitus pohtisi sitä miten käytännössä esimerkiksi viime kaudella ikääntyneiden ihmisten pysyvän työllistämistuen käy tässä tilanteessa kun työllistämisrahat vähenevät

eikö nyt olisi aika miettiä myös niin sanottua taipaleen mallia joka kertaluonteisesti päästäisi eläkkeelle hyvin pitkään työttömänä olleet ikääntyneet ihmiset koska näillä resursseilla joita työhallinnossa on he eivät saa palvelua eivätkä tukea

arvoisa puhemies

olen hieman eri mieltä edustaja sasin kanssa siitä pitäisikö näitä asioita hoitaa tuomioistuimen kautta vai pitäisikö meidän poliitikkoina luottaa politiikkaan ja siihen että politiikka ja demokratia pystyy päätöksiin ja ratkaisujen etsimiseen ongelmallisissakin tilanteissa mutta ehkä se johtuu siitä että en ole juristi

tämä työttömyysturvapaketti korostaa työttömyysturvan vakuutusluonteisuutta ja aktiivisuutta ja mielestäni molemmat asiat ovat kannatettavia sekä myös sitä että matalapalkkaisen ja hyvin vähäisenkin työn vastaanottaminen on kannattavaa mutta se vaikuttaa myös turvaan positiivisesti

mutta tietenkin tässä on niitä hankaliakin puolia jotka liittyvät erityisesti niihin jotka ovat vasta tulleet työmarkkinoille ja joutuvat työttömäksi ennen kuin ovat päässeet ansaitsemaan tai vakuuttamaan itsensä työttömyyden varalta pidemmällä työsuhteella

toisaalta kun samaan aikaan on helpotettu sitä aikaa jonka jälkeen pääsee ansiosidonnaisen työttömyysturvan piiriin voidaan sanoa että tämä on kohtuullisen tasapainoinen

jos tuota menettelyä käytettäisiin niin silloin ei tarvittaisi yksimielistä ajattelua koska en usko että yksimielisesti tästä asiasta syntyy minkään pohjaesityksen pohjalta ratkaisua siinä olen samaa mieltä sasin kanssa

erityisen tärkeänä pidän sitä että työttömyysturvan taso ei enää laske jos ottaa vastaan matalapalkkaisempaa työtä elikkä näitä laskentaperusteita muutetaan

mutta minun mielestäni olisi tärkeää että emme unohtaisi ilon sopimuksia niitä jotka koskevat lakko oikeutta ja niitä säätelyjä joita sieltä tulee koska kyllä sieltäkin tulee tiettyjä säädöksiä tai sitten euroopan ihmisoikeussopimusta

toisaalta sitten ihmiset näkevät että tämä koko sopimus voi epäonnistuessaan tuhota eurooppalaisen ja ennen muuta pohjoismaisen hyvinvointimallin ja se voi tuoda meille työelämädumppausta ympäristödumppausta kuluttajansuojan heikennyksiä ja muita

molemmat näistä ovat vahvasti lakko oikeuden puolella mutta katsovat sitä vastuullisesti siitä näkökulmasta että lakko oikeus ei saa olla ikään kuin tuhoava vaan sen pitää olla perusoikeus ja puolustaa työntekijää mutta ei saa aiheuttaa sellaista vahinkoa joka on sitten kestämätöntä muiden ihmisten turvallisuuden ja terveyden tai tällaisten oikeuksien näkökulmasta

kun tämä perustuu aktiivisuuteen niin hieman huolissani olen siitä pystyykö yhteiskunta tarjoamaan ne aktiivitoimet joita tässä edellytetään koska me tiedämme että tällä hetkellä nuorisotyöttömyys on noussut pitkäaikaistyöttömyys on noussut ja nämä ovat niitä ryhmiä joille nuo aktiiviset erityistoimet ovat erityisen tärkeitä

mutta jos ajatellaan työelämän kannalta niin oleellista on investointisuoja teknisen säätelyn yhteensovittaminen ja teknisten esteiden purkaminen ja se että näissä neuvotteluissa onnistutaan

mutta kansallinen pidettäköön kansallisena

kun tässä on sidottu niin päin että ihmisen pitää vastaanottaa silloin kun hänelle tarjotaan mutta sitä lukkoa ei ole että yhteiskunnan pitää tarjota kun tietyt päivät tulevat täyteen niin toivon että tätä tarjoamista ja sen aktiivisuutta seurataan jatkossa jotta tämä aktiivisuus toteutuu kokonaisuudessansa

oleellista on myös tukea kunnollisten työehtojen edistämistä ja tehostamista ja siinä tietenkin kansainvälisen työjärjestön ilon normisto on hyvin tärkeä

ja toivon että tämä ei unohtuisi noissa neuvotteluissa koska jos mietin varhaisempia wto neuvotteluja niin siellä usein nämä jäävät sinne sivualalle vaikka ne ovat merkittäviä asioita ja niiden avulla voidaan esimerkiksi edistää yhteiskuntavastuuta ja kansainvälisesti tunnistettuja standardeja

samaan aikaan pitää kiinnittää huomiota siihen että nuo tarjotut toimet on kohdennettu oikein ne todella auttavat ihmistä ja ovat laadukkaita

mutta haluan toivottaa menestystä tähän neuvotteluun ja uskon että siitä ei tule enkeli eikä siitä tule demoni mutta jos siitä tulee työllisyyttä edistävä ihmisen mittainen sopimus niin hyvä niin

arvoisa puhemies

me puhumme paljon byrokratiasta mutta meidän toimintamalliemme tapa on kehittää omaa byrokratiaa sen lisäksi mitä tässä talossa tai hallinnossa on säädetty

minusta silloin oleellista on se miten me kehitämme toimintatapojamme miten me tuotamme parempaa johtamista miten me organisoimme työn fiksummin ja miten me hyödynnämme osaamista parhaalla mahdollisella tavalla

suomesta ei voi tulla maata joka kilpailee hinnalla ja massatuotannolla

arvoisa puhemies

tietenkin yksi keskeinen elementti on palkkatasa arvo mutta on myös se miten pystytään edistämään työn ja perheen yhteensovittamista

työkokeilut ovat ihan hyvä keino mutta kuntouttavaa työtoimintaa eivät tarvitse läheskään kaikki niistä jotka tällä hetkellä ajautuvat pitkäaikaistyöttömyyteen

sitä voisi nimetä tällaiseksi työn vastaanottamisen kannustavuuspaketiksi koska siinä on monta elementtiä jotka liittyvät siihen että työn vastaanottaminen tietyissä tilanteissa on helpompaa kuin se tähän asti on ollut

kyse on oikeastaan oikeudenmukaisuudesta ja siitä että meidän verojärjestelmäämme on pesiytynyt tämmöinen epätasa arvoa edistävä elementti

meidän ongelmamme on se että naiset eivät pärjää työmarkkinoilla silloin kun mitataan rahalla mutta miehet eivät pärjää perhe elämässä silloin kun mitataan osallistumista lasten kanssa olemiseen ja tämä tuo siihen ratkaisua

tästä kuntakokeilusta

elikkä silloin kun ihmisen tulot ovat ansiotuloveroja ne ovat jo kohtuullisilla tuloilla korkeammin verotettuja kuin jos ne ovat pääomaverotuloja

tässä keskustelussa on enemmän noussut esiin se että sen pitäisi koskea myös niitä työttömiä jotka ikään kuin saavat tukityöpaikan työllistyvät kolmannelle sektorille tai käyttävät palkkatukea sen työpaikkansa saamiseen

mutta tällä hetkellä huolestuttavinta on se että meillä syntyy koko ajan enemmän niitä ihmisiä jotka ajautuvat rakenteelliseen työttömyyteen ja hyvin suurella todennäköisyydellä myös kokonaan pois työmarkkinoilta

tämä on aiheuttanut sen että ne ihmiset jotka kykenevät pyrkivät muuttamaan ansiotulojansa pääomatuloiksi ja näin välttymään progressiiviselta verotukselta

sitä käyttävät työelämässä nimenomaan ne henkilöt jotka ovat hoiva aloilla ja jotka ovat pääosin naisia

tämä on varmasti yksi tärkeä asia jota pitää jatkossa pohtia mutta itse asiassa haluaisin nostaa esiin vielä tärkeämmän jatkokehittämisen asian ja se liittyy hyvin lyhyiden työsuhteiden vastaanottamiseen koska usein ne samat ongelmat

tästä ratkaisusta löytyy muita samantyyppisiä elementtejä mutta on tärkeää että jatkossa saataisiin paremmin niitä ratkaisuja jotka suoraan purevat tähän palkkatasa arvokysymykseen

edustaja kärnä puuttui tärkeään asiaan siinä mielessä että tulkintojen eri te toimistoissa samassa tilanteessa olevien asiakkaiden suhteen pitää olla samanlaisia

lisäksi tämä aiheuttaa ongelmia myös kunnissa koska myös ne ihmiset jotka ansaitsevat vain pääomatuloja mutta eivät maksa ansioveroja kuitenkin asuvat kunnissa ja käyttävät palveluita ja sitä kautta olisi kohtuullista että nämä verotulot tulisivat myös kuntien palveluiden tuotantoon

samaan aikaan kun palkkaperusteiset rahat menevät alas niin myös työvoimapoliittisen koulutuksen käyttö on vähentynyt

tässä mallissa on asetettu tietty raja sille miten pitkäksi aikaa pitää avoimilla työmarkkinoilla työllistyä jotta tuon työllistämisbonuksen saa

uskon että kun työhallinnossa on rakennettu tätä kolmen palvelukonseptin järjestelmää niin vaikka se tällä hetkellä takkuaa ja on tuonut tiettyä heikkoutta palveluihin niin pitkässä juoksussa se varmasti parantaa tilannetta ja sitä osaamista että erilaisilla työvoimaneuvojilla on mahdollisuus keskittyä tietyntyyppiseen asiakaskuntaan jolloin myös osaaminen tuon asiakaskunnan kokonaistilanteesta erilaisista palveluista erilaisesta sosiaaliturvasta ja muusta pääsee paranemaan

ja kuitenkin se on juuri se väline jolla rakennemuutokseen voitaisiin vastata

kaikkein suurin ongelma meillä on silloin kun on kyse muutaman päivän työsuhteista joita on hankala ottaa vastaan koska siitä seuraa muuten sosiaaliturvan aikamoisia mutkia

se että me joudumme tekemään tällaisia erityispaketteja jotka sinänsä ovat arvokkaita ja tärkeitä kertoo kyllä siitä että meidän sosiaaliturvassamme rakenteellisesti on tiettyjä ongelmia jotka vaatisivat jatkopohdintaa jotta ei tarvitse tehdä erikoistilanteita joissa joku sosiaaliturva jatkuu silloin kun työttömyydestä siirrytään työhön

se on tärkeä osa mutta on huolehdittava myös ihmisistä

täytyy sanoa henkilökohtaisesti kun olen ollut verojaostossa nyt tämän syksyn että on aika yllättävää se tapa jolla hallitus pyrkii ratkaisemaan kaikkia ongelmia

mitä tulee työttömyyseläkeputken suhteen pystytäänkö heille tarjoamaan palkkatuettua työtä niin kuin tässä järjestelmässä on rakennettu niin uskon että heille pystytään koska tämä oikeushan on tietyllä tavalla subjektiivisen oikeuden kaltainen ja se on toisenlainen oikeus aktiivitoimiin kuin vaikkapa työttömyysturvan keston suhteen tähän lakipakettiin on rakennettu

koko järjestelmän pitäisi toimia niin että se kaikissa tilanteissa antaa enemmän ihmiselle käteen tosiasiallisesti eikä vain teoriassa silloin kun ihminen menee palkkatyöhön

se että aktiivisen työvoimapolitiikan rahoja jää vuoden lopussa käyttämättä on todella harmillinen asia mutta uskon että tätä rahan kokonaiskäyttöä voidaan parantaa sillä että se on siirtomääräraha

työstä on pulaa enemmän tällä hetkellä kuin niistä työntekijöistä joita työmarkkinoille tarvittaisiin mutta iso pula meillä on sellaisista ihmisistä jotka menisivät nimenomaan näihin lyhyisiin työsuhteisiin ja siinä mielessä jatkotyötä vielä riittää

silloin tällaiseen järjestelmään tai tällaiseen politiikkaan ei olisi varaa ja sen vuoksi on tärkeää etsiä myös toisinpäin toimivia veroaukkojen tukkimisjärjestelmiä

en pidä tarkoituksenmukaisena sitä että viimeiseen asti käytettäisiin jokainen penni jos se voidaan seuraavana vuonna yhden päivän jälkeen käyttää järkevämmin

uskon että kaikki tunnustavat sen että on epäoikeudenmukaista että osa yrityksistä on vapaamatkustajia ja pyrkii välttämään niitä veroja joita sitten taas kunnialliset ja kunnolliset yritykset maksavat

sen vuoksi me esitämme että otettaisiin käyttöön niin sanottu käännetty arvonlisäverojärjestelmä ja se tarkoittaa sitä että arvonlisäveron maksu on siirretty työsuoritukset tekevältä aliurakoitsijalta työsuorituksen vastaanottavalle pääurakoitsijalle

tämä käännetty arvonlisävero on käytössä monissa eu maissa ja nämä tulokset ovat olleet hyviä mitä siitä on saatu ja senkin vuoksi olisi tärkeää ottaa tämä käännetty järjestelmä käyttöön koska kuitenkin meidän järjestelmässämme tämä pääurakoitsija voi vähentää verotuksessa tiettyjä osioita ja on järjetöntä että joku ei maksa niitä veroja mutta toinen toimija voi vähentää ne ja tätä kautta tulee ikään kuin kahta tietä aukkoa suomalaiseen veropohjaan

tässä listassa oleva kolmas veroesitys liittyy pakkausveroon ja mielestäni se on ympäristövero parhaimmillaan koska se pyrkii ihmisen käyttäytymisen muuttamiseen sillä tavalla että me käyttäytyisimme ympäristöystävällisemmin ja se mahdollistaa myös sen että jos käyttäytyy ympäristöystävällisemmin ja ekologisemmin tuota veroa voi välttää

lamassa on aina kolme aaltoa

arvoisa puhemies